olen esimerkkinä maininnut esimerkiksi tämän nyt eduskunnassakin esillä olevan asian niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttämisestä

nyt puhutaan henkilöistä jotka ovat hakeneet turvapaikkaa ja joiden kohdalla meidän viranomaiset ja oikeuslaitos kaikki tietysti valittavat kaikki portaat läpi veronmaksajien piikkiin ovat katsoneet että heillä ei ole millään näistä perusteista perustetta jäädä suomeen

jos poliisi kuunnellessaan huumerikollisia kuulee vaikkapa puukotuksesta niin saako tätä tietoa käyttää tämän puukotuksen selvittämiseen

jos toisin olisi niin todellakin olisi tämä tilanne minkä ministeri kuvasi että miksi lähteä sitten tähän prosessiin että silloin voidaan näiltä ihmisiltä kysyä että haluatko jäädä vai etkö halua jäädä ja jos haluat niin saat jäädä koska sinä kuitenkin voisit jäädä riippumatta siitä että on todettu laillisessa prosessissa että sinulla ei ole oikeutta jäädä

toinen näkökulma mihin olen kiinnittänyt huomiota liian pitkälle viedyissä tulkinnoissa on tämä lailla säätämisen vaatimus

se on ihan selvää että nykyaikaiseen perusoikeusdoktriiniin ja oppiin kuuluu se että perusoikeusrajoituksista pitää säätää lailla mutta elävässä elämässä kaikesta ei voi säätää lailla ja tämäkin oppi mielestäni vaatii tiettyä järkevää asioiden tarkastelua

ihan lopuksi

arvoisa herra puhemies

tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa on käsitelty monia tärkeitä asioita joista olisi paljonkin sanottavaa mutta myöhäisen ajankohdankin vuoksi tyydyn tässä vain lyhyesti ottamaan kantaa siihen asiaan mistä ed

esimerkkinä liian pitkälle menevistä tulkinnoista olen maininnut esimerkiksi tänäänkin täällä salissa keskustelussa olleen perusopetuslain tulkinnan jossa katsottiin että rehtorilla ei ollut oikeutta jälki istuntoon joutuneilla oppilailla kirjoituttaa tupakoinnin haitoista kun he olivat jääneet tupakoinnista kiinni

södermankin totesi niin työryhmä joka siis koostuu tietysti lähinnä ihmisoikeusjuristeista esittää liikkeelle lähtemistä aivan käsittämättömällä volyymillä

eduskunnan täysistunnon pitäisi valita jatkossa tämän ihmisoikeusinstituution päällikkö ja sen lisäksi siellä pitäisi olla muistaakseni noin kymmenkunta ihmisoikeusjuristia tekemässä selvityksiä vierailemassa kansainvälisissä kongresseissa ja käymässä lähinnä keskenään ja hallinnon ja yliopistojen piirissä viisastelevaa keskustelua ihmisoikeustilanteesta ja asioista suomessa

no vankila tietysti otti häneltä kirjoituskoneen pois ja oikeusasiamies sitten totesi että vankila ei olisi saanut ottaa rikoksia kirjoituskoneella tekevältä rikolliselta kirjoituskonetta pois koska laissa ei ole erikseen säädetty että jos vanki tekee rikoksia kirjoituskoneella sellissään niin häneltä saa ottaa kirjoituskoneen pois

todennäköisesti niitä olisi paljon enemmän

nyt tarkastelen yhtä tunnettua oikeusasiamiehen tapausta muutaman vuoden takaa ja kysymys oli siis siitä että ateneumissa valtion taidemuseossa kiellettiin valokuvaaminen ja tästä sitten kanneltiin eduskunnan oikeusasiamiehelle

kun pääosa näistä rahoista käytettäisiin todelliseen ihmisoikeuksien tilannetta parantavaan työhön kuten nuorten mielenterveystyöhön vammaisten hyväksi tehtävään työhön tai vaikkapa talousrikollisuuden torjuntaan näillä rahoilla olisi todella merkitystä käytännön ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta sen sijaan että me palkkaamme taas korkeapalkkaisia juristeja funtsimaan keskenään ihmisoikeusasioita

no tässä oikeusasiamiehen päätöksessä tai itse asiassa apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä tätä asiaa nyt sitten tarkastellaan tämähän on tietysti suuri sananvapauskysymys sananvapautta koskevan sääntelyn näkökulmasta yksityiselämän suojaa koskevan sääntelyn näkökulmasta omaisuudensuojaa koskevan sääntelyn näkökulmasta sivistyksellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn näkökulmasta julkisrauhaa koskevan sääntelyn näkökulmasta ja niin edelleen ja tämän tarkastelun jälkeen apulaisoikeusasiamieshän päätyi tunnettuun tulkintaansa että kyseessä oli sananvapauden rajoittaminen kun ateneumissa ei saanut kuvata koska laissa ei ollut erikseen säädetty että ateneumissa ei saa kuvata

sosiaalipalveluihin poliisiin ja muualle ei riitä voimavaroja mutta samanaikaisesti ehdotetaan tällaista uutta instituutiota jossa voivat keskenään viisastella

toisaalta korostan kuitenkin sitä että vaikka valokuvaamisen kieltämiselle onkin sinänsä esitettävissä monia asianmukaisia ja hyväksyttäviä perusteita ne eivät kuitenkaan perustu eduskunnan säätämään lakiin

en ihan ymmärrä nyt oikeasti en ymmärrä että jos tässä kilpailukykysopimuksessa palkansaajien veroluonteisia maksuja korotetaan ja hallituksen verovastaantulo kompensoi tämän palkansaajiin siis ei eläkeläisiin kohdistuvan verotuksen kiristymisen ja nollaa sen niin kuin nyt tällä kattavuudella näyttäisi olevan asiantila niin miten se leventää palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen eroa

tämän asian joka minun mielestäni ei ole suuri sananvapauskysymys olisi voinut tarkastella myös siviilioikeuden näkökulmasta ja katsoa että kun ihminen menee taidemuseoon niin syntyy tietty konkludenttinen hiljainen sopimus että hän menee sisään maksaa pääsymaksun tai astuu muuten sisään ja hyväksyy järkevät ja normaalit rajoitukset jotka hänen toimintaansa tuossa museossa kohdistuvat kuten se että ei saa valokuvata

eli tämä nyt puheena oleva kilpailukykysopimuksen vastaantulona esillä ollut kompensaatio kohdistuu niihin joilla kilpailukykysopimus merkitsee verotuksen kiristymistä eli palkansaajiin ja lähtökohtaisesti kaikkiin niihin palkansaajiin joiden verotus myös kilpailukykysopimuksen osana kiristyy

herra puhemies

nyt tämän eduskunnan lisärakennuksen ala aula sattuu olemaan myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ala aula ja nyt kysyn eduskunnan oikeusasiamieheltä kun teidän oman ala aulanne osalta on olemassa tuollainen valokuvauskielto mihinkä lakiin tämä valokuvauskielto perustuu

saako siellä kieltää valokuvaamisen

jos ateneumissa valokuvaamisen kieltäminen on tällainen sananvapausloukkaus perus ja ihmisoikeusloukkaus niin onko myös eduskunnan oikeusasiamiehen ala aulassa valokuvaamisen kieltäminen vastaavasti tämmöinen perus ja ihmisoikeusloukkaus

koska siinä tehdään turvatarkastuksia niin halutaan valokuvaus kieltämällä estää yksityisyydensuojan heikkeneminen tai mureneminen

mutta ateneumia koskevassa päätöksessä oikeusasiamies tai siis apulaisoikeusasiamies kuitenkin korosti sitä että vaikka valokuvaamisen kieltämiselle onkin sinänsä esitettävissä monia asianmukaisia ja hyväksyttäviä perusteita ne eivät kuitenkaan perustu eduskunnan säätämään lakiin

herra oikeusasiamies meinaatteko nyt antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle huomautuksen siitä että eduskunnan oikeusasiamiehen ala aulassa on valokuvaaminen kielletty koska tämä valokuvauskielto ei perustu käsittääkseni mihinkään eduskunnan säätämään lakiin

jos hallitus ei tekisi mitään verovastaantuloa kilpailukykysopimuksen solmimisen johdosta niin silloin tapahtuisi tämän palkansaajien verotuksen kiristymisen kautta se ilmeisesti edustaja viitasen mielestä oikeudenmukainen tilanne että palkansaajien ja eläkkeensaajien veroero kaventuisi tai nyt minulla ei ole siitä laskelmia saattaisi jopa muodostua eläkkeensaajille edullisemmaksi

tällä esimerkillä yritän vain osoittaa että liian pitkälle viedyillä tulkinnoilla sillä että kaikki kysymykset nähdään suurina perusoikeus ja ihmisoikeuskysymyksinä joudutaan mahdottomiin tulkintoihin joudutaan tilanteisiin joissa tulkinnat ja elävän elämän normaalit tarpeet eivät kohtaa

oikeastaan viestini oikeusasiamiehelle joka on korkea lainvalvoja ja laillisuudenvalvoja on se että kun sovelletaan tätä lailla säätämisen vaatimusta joka vaatimus on tietysti perusteltu niin kyllä sen soveltamisessa saa käyttää tervettä järkeä enkä itse näe että esimerkiksi tämä valokuvauskielto eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ala aulassa olisi suuri sananvapaus tai muu ihmisoikeusloukkaus tai että eduskunnan oikeusasiamiehen pitäisi tämän johdosta antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle huomautus tästä perusoikeusrajoituksesta

näin ollen tämä verovastaantulo palkansaajille ei merkitse minkäänlaista lisäeroa palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen välillä

mitä sitten tulee siihen keihin tämä verovastaantulo tulisi kohdentaa siitähän hallitus tulee päättämään yksityiskohtaisemmin vasta päättäessään ensi vuoden verotuksesta syksyllä mutta en ole sanonut että se pitäisi kohdistaa pieni ja keskituloisiin ainoastaan vaan olen sanonut että käsitykseni mukaan se tullaan kohdistamaan niihin joihin myös tämä kilpailukykysopimuksen veronkiristys kohdistui eli kaikkiin palkansaajiin

toivon että kun esimerkiksi tässä kertomuksessa näitä ihmis ja perusoikeuskysymyksiä on näin laajasti käsitelty niin myös eduskunnan perutuslakivaliokunta voisi vähän pohtia näitä asioita jotta sellaiset mielestäni käytännön elävälle elämälle vieraat tulkinnat joita tänä päivänä ylimmät lainvalvontaviranomaiset näissä asioissa ottavat voisivat saada hillitsevän kommentin eduskunnan

ja mitä tulee siihen että edustaja viitanen ymmärsi minun luvanneen tässä suoraan joitain veronalennuksia jonnekin eläkkeensaajien kohdalle en luvannut mielestäni vaan sanoin että varmasti tätäkin kysymystä tämän vaalikauden veroratkaisujen yhteydessä tarkastellaan

edustaja

arvoisa herra puhemies

ilmeisesti myöhäinen ajankohta illassa on vauhdittanut edustaja pekkarisen näin huikeaan verbaaliseen ilmaisuun mutta kiitos kuitenkin kommenteistanne ja kehuistanne

paloniemelle sanon ja vastaan että en ole sitä mieltä etteikö hyvinvointieroja tulisi suomessa kaventaa

tosin olen sitä mieltä että tässä suhteessa palvelut ovat tulonsiirtoja tärkeämpiä

muun muassa helsingin sanomat ihan jokin aika sitten totesi miten lainsäädäntötulva merkitsee sitä että lakeja tulee kovaa vauhtia yhä enemmän yhä useammasta asiasta on säädettävä lailla yhä yksityiskohtaisemmin on säädettävä lailla ja että tämä käytännössä johtaa siihen että lakien sisällön hallitseminen ei ole ylivoimainen tehtävä pelkästään tavallisille kansalaisille vaan myös juristeille viranomaisille jotka joutuvat näitä lakeja soveltamaan

täällä on herttaisen yksituumaisia oltu siitä että tämä nyt käsillä oleva uudistus on positiivinen asia enkä minäkään voi tästä itse substanssista eri mieltä olla

kiinnitin huomiota puheenvuorossani siihen että me olemme viime päivien keskustelussa suomessa pitäneet kreikkalaisia poliitikkoja ja puolueita vastuuttomina kun he ovat kilpaillessaan kansalaisten suosiosta parantaneet erilaisia eri väestöryhmien etuja saadakseen tätä kautta itselleen poliittista kannatusta vaikka näiden etujen parannuksiin ei olisi ollut valtiontalouden näkökulmasta varaa

no nyt oikeusministeriössä valmistellaan vankeuslakiin lisää pykäliä jotta voidaan esimerkiksi kieltää se että vanki ei saa sellissään kirjoituskoneella tehdä rikoksia että häneltä saa sen rikoksentekovälineen eli kirjoituskoneen todella ottaa pois

eli olen huolissani siitä että jos tämä lailla säätämisen vaatimus tämmöisillä äärimmäisillä tulkinnoilla viedään tänne sanoisin suoraan absurdiuteen saakka niin mikään lainsäädäntökoneisto ei tässä maassa riitä kaikkia näitä lainsäädäntötarpeita täyttämään mitkä näin tulkitusta lailla säätämisen vaatimuksesta johtuvat

tähän halusin kiinnittää huomiota ja kysyä kuinka paljon meidän toimintamme juuri nyt eroavat siitä mistä kreikkalaisia moitimme

edustaja yanar olette oikeassa olen huolissani siitä että vihreiden kannatus gallupeissa nousee

ja eritoten olen huolissani siitä että tämä vihreiden bluffi että teillä on muka vaihtoehdot näihin hallituksen inhottaviin ja ikäviin säästöihin joita te kiivaasti torjutte ja vastustatte näyttää menevän niin kritiikittömästi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa läpi

paras esimerkki tästä teidän bluffista tai sanoisiko nyt suoraan kaksinaamaisesta poliittisesta pelistä on se että viime syksynä te olitte ainoa siis ainoa puolue tässä salissa joka esitti että yksityislääkäreiden kela korvaukset tulisi poistaa

siitä seurasi se että edustaja emma karin johdolla aloititte somessa vimmatun kampanjan tätä hallituksen inhottavaa naisiin kohdistuvaa leikkausta vastaan

ja tätä emma karin kampanjaa myötäsukaisesti kommentoi tietysti puolueen puheenjohtaja ville niinistö saman puolueen puheenjohtaja joka syksyllä oli ainoana siis ainoana puolueena esittänyt näiden kela korvausten poistamista

herra oikeusasiamies totesi että se perusoikeusjärjestelmä joka meille on luotu ei juuri anna tilaa tässä tarkoitetulle niin sanotulle terveen järjen käyttämiselle ja että perusoikeusrajoituksethan on säädettävä lailla

kysymys on ensinnäkin tulkinnasta siitä mikä on perusoikeusrajoitus ja kysymys on tulkinnasta siitä mistä kaikesta voidaan ja pitää säätää lailla

onko kuvaamisen kieltäminen valtion taidemuseossa perusoikeusrajoitus

onko se suuri sananvapauskysymys

kun ihminen menee näyttelyhuoneistoon konserttiin museoon hän tekee niin sanotun hiljaisen sopimuksen konkludenttisen sopimuksen

minä tulen sinun huoneistoosi minä hyväksyn sinun normaalit ja järkevät rajoituksesi en saa ottaa valokuvia en saa videoida en saa tallentaa ja niin edelleen

normaalit ja järkevät rajoitukset ei tietystikään ole niin enkä minä väitä että jos ihminen menee keskiaikaisia kidutusvälineitä esittelevään näyttelyyn niin hän suostuu siihen että häntä käytetään näissä keskiaikaisissa kidutusvälineissä normaalit järkevät rajoitukset jotka ovat tavanomaisia ja perusteltuja

siellä se valokuvauskielto tälläkin hetkellä on

onko se perusoikeusrajoitus

jos rehtori laittaa tupakoinnista kiinni jääneet oppilaat kirjoittamaan jälki istunnossa aineen tupakoinnin haitoista onko se perusoikeusrajoitus

en halua keskustelua enää juurikaan pitkittää

haluan vielä kerran todeta sen että minunkin mielestäni tämä uudistuksen sisältö tämä asia on sinänsä positiivinen

tämä ihmisoikeusdoktriini jota meidän eräät oppineet martin scheinin ja kumppanit edustavat johtaa siihen että ei niin pientä ongelmaa olekaan ettei se olisi merkittävä perusoikeusrajoitus ja ihmisoikeuskysymys

mutta minä kannustan oikeusasiamiestä toisenlaisiin tulkintoihin ja tulkitseminen on mahdollista

halusin vain kiinnittää huomiota siihen että me elämme tilanteessa jossa valtio velkaantuu sellaiset toistakymmentä miljardia euroa vuodessa ja että tämä velkaantumiskehitys on pakko lähivuosina saada radikaalisti vähenemään

arvoisa rouva puhemies

olen aikaisemmin tänä keväänä tässä salissa kiinnittänyt huomiota siihen että perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö on mielestäni monessa asiassa muuntumassa tai muuntunut liian tiukaksi

te katsotte että vankila ei saanut ottaa kirjoituskonetta pois vaikka sillä tehtiin rikoksia koska siinä rajoitettiin vangin perusoikeuksia ja laissa ei ollut siihen valtuutusta

olen varoittanut siitä että liian tiukat tulkinnat voivat johtaa terveen järjen vastaisiin ratkaisuihin ja itse asiassa älylliseen umpikujaan

hän ei pääse sellistä ulos eikä se että hän pääsisi sellistä ulos tarkoita sitä että hän pääsisi vapauteen koska kuten me kaikki tiedämme siellä on käytävillä ovet kiinni siellä on alhaalla ovet kiinni siellä on muurit vankilan ympärillä

tarkoitan sitä perustuslakivaliokunnan yksimielistä ratkaisua että tupakoinnin kieltäminen yksityisautossa jossa on lapsia on vastoin suomen perustuslakia

mutta te olette myös tulkinnut että kirjoituskonetta ei saa ottaa pois vaikka sillä tehdään rikoksia ja tulkintanne tueksi esititte hyvin että laissa kun on tyhjentävä luettelo ja kun ei siinä ole tätä niin silloin sitä ei saa tehdä

perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain turvaama henkilökohtainen vapaus ja yksityiselämän suoja edellyttävät sitä että ihmisen pitää saada myrkyttää ja sairastuttaa jatkuvalla tupakansavulla tiiviissä tilassa eli autossa olevia vauvoja ja muita lapsia

jos pyritään kaikki asiat säätämään siinä laissa niin kun siinä ei kuitenkaan pystytä kaikkia asioita säätämään niin se johtaa juuri siihen että sitten joudutaan omituisiin tulkintoihin kun just tätä asiaa ei ole huomattu siinä laissa säätää

näin ollen se tarve leikata jo saavutetuissa eduissa on pienempi kun pidättäydytään uusista pysyvistä menoista

olen entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja arvostan valiokunnan ja erityisesti sen puheenjohtajan vaikeaa työtä mutta nyt minun on pakko julistaa

vangit herätetään aamulla siellä laitoksessa

hei haloo perustuslakivaliokunta oletteko tässä asiassa menettäneet viileän harkintakykynne

joutuisin jopa kysymään oletteko menettäneet järkenne tässä asiassa mutta sitä ei tarvitse kysyä koska olen tuon lausunnon jälkeen usean kerran tavannut puheenjohtaja sasin ja valiokunnan jäseniä ja huomannut että he ovat täysissä järjissään

voi olla että se on laissa en tiedä mutta ehkä se on perusoikeusrajoitus ja ehkä siitä siis pitää lailla säätää ja jos ei siitä ole tällä hetkellä laissa säädetty niin ehkä seuraavalla kierroksella vaikkapa teidän seuraajanne toteaa että tätä perusoikeusrajoitusta ei ole laissa säädetty siitä pitää lailla säätää

kun pyritään tähän kaikkien asioiden lailla säätämiseen niin se juuri johtaa siihen että kun kaikista ei voida säätää laissa niin joudutaan tällaisiin tulkintaongelmiin niin kuin tämän kirjoituskoneen kanssa on jouduttu

suomen perustuslaki ei perustuslakivaliokunnan mielestä kiellä sitä että lapsen tukistaminen on rikos josta on säädetty rangaistus

herra puhemies

ehdotan että oikeusasiamiehen toimistossa pidetään perusteellinen seminaari oikeuskanslerin porukka kutsutaan mukaan valtiosääntöoppineita kutsutaan mukaan ja pohditaan näitä asioita vähän uudelta kantilta

suomen perustuslaki ei perustuslakivaliokunnan mielestä kiellä sitä että niin sanotun luunapin antaminen lapselle on rikos josta on säädetty rangaistus

luunappi toi isälle satojen eurojen sakot

hyvä niin mutta suomen perustuslaki merkitsee perustuslakivaliokunnan mukaan sitä että kajotaan perustuslain vastaisesti ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan jollei hän saa savutella vapaasti päin yksivuotiaan vauvan naamaa viedessään vauvaa joka aamu hoitoon ja hakiessaan tämän iltapäivällä hoidosta kotiin

takaako suomen perustuslaki todella sen että pitää saada vapaasti vaikka puoli tuntia aamuin illoin päivästä toiseen viikosta toiseen kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen tupakansavulla myrkyttää ja sairastuttaa esimerkiksi yksivuotiaan kaksivuotiaan tai vaikka kolmevuotiaan vauvansa oman lapsensa

kerran tapahtuva tukistaminen tai kerran tapahtuva luunappi vai jatkuva pienen lapsen altistaminen tupakansavulle autossa joka on tiivis tila ja josta lapsi ei pääse edes karkuun

perustuslakivaliokunnan mielestä tukistamisen kieltäminen ja jopa kriminalisointi on sallittua luunapin tai litsarin kieltäminen ja kriminalisointi on sallittua mutta autossa tupakointiin puuttuminen on liiallista ja perustuslakivaliokunnan perustus frantex on liiallista ja perustuslain kieltämää puuttumista ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan

en ole lääkäri vaan tuomari mutta tuomarikin ymmärtää että pienen lapsen ehkä yksivuotiaan vauvan jatkuva altistaminen tupakansavulle on vaarallisempaa kuin yksi tukistus tai luunappi

voin tässä myös nojata sosiaali ja terveysvaliokunnan jossa on paljon lääkäreitä mietintöön jossa todetaan seuraavaa

savulle altistuminen lisää lapsen alttiutta sairastua hengitystieinfektioihin kuten korvatulehduksiin keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkokuumeeseen

vanhempien tupakointi johon kai tämä tilanne on rinnastettavissa lisää lapsen riskiä sairastua astmaan ja pahentaa jo syntynyttä astmaa

lain mukaan autonkuljettajan ja matkustajan tulee rangaistuksen uhalla sitoa itsensä autossa istuimeen sellaisella remmillä jota turvavyöksi kutsutaan